lapintie mitä tulee uraaniin ei sitä suomessa tällä hetkellä tuoteta ja minun näköpiirissäni ei ole sellaisia kaivosaihioita jotka täällä tulisivat otettavaksi tuotantoon

tässä toinen esimerkki siitä miten sisämarkkinoiden hyvän toiminnan kannalta epäneutraliteettia voi aiheuttaa joku yksittäinen finanssipolitiikan osa alue tässä tapauksessa verotus

arvoisa puhemies

edustaja tynkkyselle

mutta arvoisa puhemies vihreä liitto on itse ollut mukana viime kuukaudet maan hallituksessa tekemässä ratkaisuja jotka suosivat hiilen kaivamista uralin takaa kärräämistä suomeen ja polttamista keskellä suomea

mutta minusta se ei ole kovin kestävää moraalia että me olemme täällä eduskunnassa hyväksyneet aikanaan ydinvoiman lisäkäytön ja me sen jälkeen menemme sanomaan että kyllä me vaan käytämme täällä suomessa sitä uraania ja valmistamme siitä sähköä mutta sitä uraania ei saa kaivaa meidän takapihalta vaan jonkun toisen jonkun köyhän takapihalta minusta se ei ole kovin kestävää moraalia

näiltä osin ymmärrän ja hyväksyn myöskin verotuksessa vissin harmonian sellaisen ainakin minimiverolähtöisen harmonian joka estää pahimpia tällaisia ikään kuin epäneutraliteettia synnyttäviä asioita olemasta totta

arvoisa puhemies

paitsi selvät velvoitteet kuinka paljon uusiutuvaa energiaa maassa tullaan rakentamaan lisää tämä lakipaketti siis pitää nyt energialähdekohtaisesti sisällään myös ne keinot tukimuodot millä erityyppisiä uusiutuvia energiajakeita käyttöön nyt sitten otetaan

englanti on juuri tehnyt päätöksen että se lähtee rakentamaan ydinvoimaa ja kaiken lisäksi se on tehnyt takuuhintapäätöksen

liekö tässä jo vähitellen totuttautumista mahdollisesti vaalien jälkeiseen elämään kun jo toistamiseen noin viikon sisällä joudun kehumaan hallitusta

te kaadoitte petu hankkeen brysselissä te nostitte vesisähkön veroa ja te teitte puun ja turpeen kannalta nämä ratkaisut joita te nyt sitten pyritte jälkikäteen korvaamaan jotka ovat tehneet kahden vuoden ajan ikävää jälkeä meille

mitä tulee vielä ed

tässä rakennettava muuttuvahintainen sähkön tuotantotuki ei ole riittävä varsinkaan sen jälkeen kun nyt sitten kohta käsiteltävässä laissa on kivihiiliveroa laskettu alemmas kuin alun perin oli sovittu

mustajärvi tähän kemijärven tilanteeseen ed

arvoisa puhemies

näiden sahojen otetaan nyt vaikka pölkky oyn saha tuolla monien teidän edustajien kotimaakunnassa tapauksessa se sähköntuotanto olisi huomattavasti tätä enemmän eli käytännössä tämä ei riitä siihen

minä vaan katson tämän rakennemuutostyöryhmän tilastoa ja heidän arvionsa mukaan kemijärvelle ei välttämättä niihin samoihin paikkoihin vaan sinne kemijärvelle on syntynyt enemmän työpaikkoja kuin siinä välittömästi menetettiin mutta en ala tästä ed

no se on nyt tämä hallitus mutta hallitus kuin hallitus on aina ilo kun saa tilaisuuden jostakin asiasta jonkun myönteisen sanan hallituksen suhteen kertoa

arvoisa puhemies

ne tärkeimmät toimet mitkä tässä laissa ovat esillä ovat ensinnäkin toimet joilla nimenomaan metsähake voimalaitoksille otetaan käyttöön tämmöinen muuttuvahintainen sähkön tuotantotuki

mitä alemmaksi kivihiiliveroa lasketaan sitä enemmän tarvitaan koko suomen veronmaksajien rahoja jotta uusiutuva energia tehdään kivihiileen nähden kilpailukykyiseksi

tietysti olisi hyvä että kun ministeri nimeltä mainitsee edustajan niin pääsisi heti häntä kommentoimaan mutta kiitos että sain nyt tilaisuuden kommentoida

arvoisa puhemies

kun näin on tähän pitää hallituksen reagoida ja hallituksen olisi pitänyt reagoida niin että se reagoimalla tekee suomalaisen puun ja vähän turpeenkin kilpailukykyisemmäksi kivihiileen verrattuna

ranskassa on valmistumassa ydinvoimalaitos unkarissa ollaan puuhaamassa ja yhdysvalloissa on viisi ydinvoimalaitoshanketta tällä hetkellä vireillä

edustajat pauli kiuru katainen ja alanko kahiluoto

kuitenkin on nämä rakenneuudistukset mistä tuppurainenkin kertoi että piti hallintoa keventää mitenkä siinä asiassa oikein on käynyt

ministeri täällä sanoi että se ratkaisu mikä on tällä hetkellä voimassa on veron osalta edellisen hallituksen aikaisia ratkaisuja

se on se että hallitus tässä lisäbudjetissa nyt varautuu täysimääräisesti niihin investointeihin mitä ennen kaikkea infrassa on liittyen metsä groupin äänekosken investointiin

tämän perusteella siis se mikä oli mahdollista saada syöttötariffin piiriin sahojen osalta ei riitä riittäväksi houkuttimeksi näille sahoille

minusta on tärkeää että nyt löydetään tosiaan ratkaisu millä myös täällä kivihiilialueella uusiutuvaa voidaan käyttää

edustaja zyskowicz vastaan muu maailma

mitä vielä viimeisenä kommenttina tulee metsäteollisuuden kustannuskuvioihin niin ylipäänsä kyllähän koko maailmassa metsäteollisuustuotteitten kysyntä on tullut hurjasti alas

se on pannut lisää hintaa sekä puulle että turpeelle ja kun näin on tapahtunut se on entisestään parantanut kivihiilen mahdollisuuksia kilpailla täällä kotimaisilla markkinoilla ja sen seurauksena kivihiili valuu kaiken aikaa tänne suomeen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hallintoa piti keventää operatiivisia resursseja lisätä siis poliisimiesten kentälläolon edellytyksiä kasvattaa

arvoisa puhemies

me esitimme omassa vaihtoehdossamme nimenomaan sen tarpeettomimman kulutuksen merkittävää leikkausta verotuksen kautta sieltä voimavarojen ottamista ja sitten toisaalta sellaisten ansiottomien tulojen leikkaamista niin windfall voittojen kuin näitten siirtoverojen leikkausta

sen investoinnin käytännön sanoisiko nyt toimivuus kaikki se logistiikka mitä se edellyttää ei voisi onnistua ellei näitä hankkeita toteutettaisi ja on hyvä että tämä lisä joka siitä ensimmäisestä erästä jäi pois nyt tässä täydennyksessä sitten on mukana

asko seljavaara on kerta toisensa jälkeen huolissaan siitä kuinkas nyt käy aletaanko nyt ajaa näitä rekkoja tänne ja haketta tuoda jnp

mitä on tapahtunut

mutta se totuus mikä kannattaa ja pitää pöytäkirjaan merkitä on se että nämä nelivuotistarkistukset ja vuosittaiset indeksitarkistukset ovat niitä lakisääteisiä toimia joihinka jokaisella kunnalla on oikeus

siinä olen piiraisen kanssa ihan samaa mieltä

keskusta tulee esittämään lähipäivien aikaan tässä salissa lakialoitteen jolla palautetaan puun tuki siihen tilaan missä se oli aikaisemmin ja turpeen veroa sen verran kevennetään että puun ja turpeen yhdistelmä myös näitten yhdistelmä on entistä kilpailukykyisempi kivihiileen verrattuna

halusin sen filosofian tavallaan tässä selostaa mihinkä euroopan unioni nojaa kun se tämäntapaisia asioita rajoittaa osin hyväksyy tietyt asiat ja tiettyjä asioita ei hyväksy

ette te sillä selviä että te sanotte että jotain tehdään

sieltä valtiolle lisää voimavaroja ja näistä osa nimenomaan verotuksen kautta yritysten toiminnan vauhdittamiseen ja toinen osa sellaisiin järkeviin investointeihin tai tutkimus ja kehittämismenoihin vienninedistämisiin niihin rahoihin joista kaikista te leikkaatte ensi vuoden budjetista

todennäköiset vaihtoehdothan ovat joko puuhiili tai niin kuin täällä joku edustajista puheenvuorossaan muistutti siitä että meillä on maakaasuverkko

kulut ovat lisääntyneet selvästikin ja samaan aikaan sieltä kentältä juuri niitten poliisimiesten kenttäresurssista vähennetään sekä rahaa että resursseja

tällä toimintatuella kun se houkutellaan se saadaan sieltä ylös se hyväksytään mutta jos on jae joka joka tapauksessa metsästä tulee ja on markkinoilla niin siihen investointituki ja pysyvä toimintatuki ei kelpaa

arvoisa puhemies

olen tässä vaiheessa merkinnyt puheenvuorot seuraaville edustajille

juuri niin jossakin maakaasuverkonverkon räväytti lintumme kolmen nikula maakaasuverkon laitamilla saatetaan todennäköisesti se on paljon mahdollista kaasuttaa erilainen biomassa työntää se sinne verkkoon ja hyödyntää sitä täällä se on se toinen vaihtoehto varmastikin mikä tulee kysymykseen täällä pääkaupunkiseudulla

kysyn ministeriltä

ei hallitus ole muuttanut lakeja niin että nyt annetaan tämmöinen nelivuotistarkistus

edustaja korhonen edustaja halmeenpää edustaja maijala edustaja kulmuni edustaja aalto

vielä kerran

miten muuten olisi tasavallan hallitus voinut menetelläkään kuin vastata osaltaan infralla ja niillä ratkaisuilla mitä infraan liittyy siihen jätti investointiin mikä tuolla toteutetaan

pyysi

ei näin mielestäni voi sanoa

kun vaalitkin ovat vielä lähellä on hyvä että se tulee nyt julki jotta nykyinen hallitus saa siitä ihan oikeutetusti omat pisteensä

vielä arvoisa puhemies käytettyjen laitosten osalta oli puhetta siitä että se myy voidaanko kyse melko pitäisikö niidenkin voida tukee

nyt siirrymme pyydettyjen puheenvuorojen listaan

arvoisa puhemies

me tiedämme että kehyksessä ei ole paljon liikennepuolella rahaa

toinen tukimuoto on erityisesti sahojen ja eräiden muidenkin uusiutuvan energian sivujakeitten hyödyntäminen pienpuun chp tuotannossa

suomesta tätä tällä laitoksella tuotettua sähköä ei saa viedä minnekään suuntaan maailmalle ellei suomen kantaverkko operaattori fingrid anna siihen lupaa

miten on mahdollista että ne jotka eniten huutavat että perheessä pitää olla isä ja äiti vastustavat kaikkein eniten sitä että isät ottavat vastuun siitä perheestään

me nimenomaan siitä erästä käytämme sen uuden kasvun aikaansaamiseksi niin että ensi vuoden kasvulukemat ovat jotain muuta kuin nolla pilkku jotain niin kuin hallituksen paperit sanovat

en malta olla kun ministeri vielä on paikalla sanomatta ääneen että minusta olisi suotavaa että ammattikorkeakoulujen tulosohjauksessa tämä kolmas tehtävä konkretisoitaisiin kaikkia ammattikorkeakouluja koskevaksi selvemmin elinkeinoelämäorientoituvaksi

se tasohan millä tämä vuosi nyt eletään infrahankkeissa kehyksessä laskee edustaja saarinen tietää minua paljon paremmin oikein hurjasti

ja vielä edustaja torniainen ja alanko kahiluoto ja sen jälkeen tämän keskustelun aiheuttanut edustaja heinäluoma

senkään vertaa tänne ei pääomia tullut mitä siinä tilanteessa tarvittiin

useimmiten tällaiset tuotantoyksiköt syntyvät esimerkiksi sahojen yhteyteen ja täällä otettaisiin käyttöön varsinainen syöttötariffijärjestelmä jossa kuitenkin siinäkin olisi yläraja

halusin sanoa että seuraavalla hallituksella on sen rahan kaapiminen kokoon millä selvitään näistä infrahankkeista mitä eri puolilla on tiedossa

silloin suoritettiin tämä iso yhteisö ja pääomaverouudistus jossa kaikki yhteisö ja pääomaverokannat yhtenäistettiin ja eriytettiin muista veroista

vaikka eduskunnan miesverkosto ei ole ottanut kantaa tähän kotihoidon tuen tasaamiseen niin puheenjohtajana uskallan todeta että se on erittäin rakenteellinen tasa arvouudistus

pääministeri katainen keskusta ei kaiken sen jälkeen mitä on tapahtunut ehdoin tahdoin pyri irti eurosta mutta tämä juttu pitää saada korjattua

minusta perusteltua olisi suorastaan se että tietty määrä ammattikorkeakoulun resursseista pitäisi käyttää nimenomaan siihen elinkeinoyhteistyöhön ja niitten rakenteitten synnyttämiseen joilla toimiva yhteistyö itse sen tekevän portaan elinkeinoelämän kanssa synnytetään molemmin puolin niin että elinkeinoelämästä käy ammattilaisia opettamassa tai kertomassa minkälaisia kehittämistarpeita on elinkeinoelämällä ja jopa kenties luennoitsijoina opettajinakin entistä enemmän tuntisellaisina kannattaisi ammattilaisia käyttää ja päinvastoin niin että ammattikorkeakouluyhteisön se soveltava osaaminen voisi välittyä entistä useammin ympäröivän yhteiskunnan elinkeinoelämän tarpeisiin

saksassa tällä hetkellä ihmisillä on se mielikuva että se on mahtava uusiutuvan energian maa kaiken uusiutuvan energian osuus on pienempi kuin on suomessa eri uusiutuvista raaka aineista biouusiutuvan energian osuus

minä uskon ja luotan kuitenkin vakaasti siihen että myös näihin minkä nyt tässä esimerkiksi liittyen äänekosken investointiin oli hallitus minkä värinen ja näköinen ja kokoisista tahansa kyllä se sitten tuon oman vastuunsa tässä asiassa hoitaa

hän joutuu lähtemään muihin menoihin

ne olivat siihen tilanteeseen erinomaisen hyvä ratkaisu ja ne toimivat pitkän aikaa todella hyvin ja oikein ja verotuotto kasvoi mutta näissä oloissa tämänsuuntaiset toimet sinänsä ovat oikeita

ensimmäisenä edustaja hakkarainen razmyar ja hoskonen ja siis näiden jälkeen sitten ministeri

kertaan vielä ydinkysymyksistä oikeastaan kolme

sekä presidentin että hallituksen linja tässä kriisissä on yleisesti ottaen ollut hyvä ja tuen ansaitseva

se oli huikea heikennys minkä teitte suomalaiselle kotimaiselle energialle kun olisi pitänyt reagoida täsmälleen toisin päin

oletteko valmiita että se espanjan pankkien rahoitus muutetaan niin että niiden maiden jotka ovat sen ongelman aiheuttaneet pankit ja viime kädessä hallitukset kantavat sen mittaisen vastuun mikä niille kuuluu eikä tasaisesti yhteisvastuullisesti niin kuin nyt on malli

nyt kuitenkin käy niin että pienten ja keskisuurten yritysten kohdalla oikeastaan päinvastoin monet verot kiristyvät ja se on se moitteen sija minkä ainakin minä näen siinä kokonaisuudessa mitä hallituksen esityksiin liittyy

minä toivon kuitenkin että sekä pääministeri että puolustusministeri jatkossa miettivät voiko henkilökohtaisen nato kannan tässä vaiheessa tässä tilanteessa vahvasti esillä pitäminen erottua selvästi hallituksen yhteisestä linjasta

nimenomaiseen kohtaan viitaten vastauspuheenvuoro edustaja myllykoski

arvoisa puhemies

tämäkin näkökohta on yhtenä siinä taustalla miksi näitä vanhoja laitoksia ei ole otettu tai vanhoja laitoksia ei ole otettu tämän tuen piiriin

arvoisa puhemies

nyt ei oikein tahdo maallikko enää pysyä perässä missä pisara pyörii mistä pisaroita sataa ja missä ne kuivuvat kuka on sadettaja ja kuka on kuivuri jää vähän epäselväksi